irtain

päätä

jos sallitaan niin varhaisessa nuoruudessani olin silloisen suomen suurimman puolueen erään puolueosaston päätoiminen sihteeri

tällöin rafael paasion hallitus ja myöhemmin tietysti eduskunta päätti että otetaan käyttöön puoluetuki

ii peruus

eräs perustelu oli se että kaikki puolueet puhun nyt lähinnä työväenliikkeeseen liittyvistä puolueista eivät saa samanlaisia ilmoitustuloja yksityisiltä firmoilta ja yhteisöiltä kuin he saavat

siis

ja peruspalveluja vähennetään jatkuvasti

sitten mitä näihin ehdokkaiden välisiin suuruuksiin ja eroihin vaalimainonnassa tulee niin tässä tämän päivän otsikkoasiassa puhutaan viime presidentinvaaleista

eli tässä oli lähes parin miljoonan ero

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olen täysin samaa mieltä kuin perussuomalaisten ryhmänjohtaja pirkko ruohonen lerner edellisessä puheenvuorossaan eli tämä pikaluottojen määrä sekä kappalemääränä että myöskin euromääräisesti on liian nopeasti noussut

arvoisa ministeri kysynkin teiltä voisiko tässä ajatella samaan tapaan kuin raha automaattiyhdistyksen erilaisissa peleissä että meistä ihmisistä varsinkin nuorista tulee peliriippuvaisia asiaan

lopuksi totean että minä en ole hylkäämässä hallituksen esitystä

haluan kuitenkin suitsittaa asiaa sillä tavalla kuin hallitus on esittänyt

arvoisa herra puhemies

tämä tulisi tässä taitetun indeksin muuttamisessa takaisin puoliväli indeksiksi korjata

puun hyödyntämisessä edistetään metsistä saatavan raaka aineen käyttöä energiantuotannossa huomioiden kestävän kasvun rajat ja luonnon monimuotoisuus

äänestyksen tulos

seuraavat edustajat ovat saaneet kukin yhden äänen hakkarainen heinonen joutsenlahti tämän lisäksi on annettu kaksi

valtioneuvoston selonteossa eduskunnalle aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutuksesta otetaan kantaa myös maakunnan liittoja koskevien tavoitteiden toteuttamiseen

isolauristinin harras ja kilpaili vermon ravit etelän rouva do otti ne otti empress kemp ei pyydellyt itse selitä miten hän voi kenties vaan hakkarainen heinonen otti joutsenlahti resultamharablivits jatkoon luetaan

minusta tämä on hyvä

oletteko te herra ministeri samaa mieltä hakkaraisen ja minun kanssani

tämä tienpätkä sijaitsee jyväskylän kaupungin yhteydessä entisellä maalaiskunnan alueella ja vie sellaiseen nähtävyyteen kuin nyrölässä sijaitsevaan planetaarioon

sen sijaan on jäänyt selvittämättä maakunnan liittojen toivomuksen mukaisesti maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman vaikutus paikallisiin viranomaisiin

onkin syytä korostaa että ohjelmien ja toteuttamissuunnitelmien vaikuttavuutta on syytä tehostaa ja maakunnan liittojen tulee edelleen olla mukana ely keskusten ja keskushallinnon tulossopimusmenettelyssä

kansalaisaloite ei paranna esittävien taiteilijoiden tekijöiden ja sisällöntuottajien asemaa eikä palvele laillisia palveluja haluavien kuluttajien etua

ei pidä myöskään unohtaa sitä että toteuttamissuunnitelmilla on tärkeä merkitys myös eun rakennerahasto ohjelmien kansallisen toimeenpanon kannalta

totean että meillä oli meidän pienellä ryhmällämme tässä jaostossa kyllä tarpeita kiinnittää huomiota ja hankkia lisämäärärahaa homekouluihin ammattikorkeakoulutyöhön nuorisotoimintaan ja ennen kaikkea teattereihin ja orkestereihin

arvoisa puhemies

aloite saattaa vaikeuttaa digitaalisten palvelujen kehittämistä ja tekee suomesta turvasataman kansainväliselle verkkopiratismille

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisat edustajat

keski suomen liitto toteaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa että liiton ja paikallisen ely keskuksen välinen yhteistyö on kehittynyt merkittävästi

antero lindström

kyse on myös työpaikoista ja kotimaisten yritysten kilpailukyvystä sekä kansalaisten oikeudesta saada tietoa oppia iloa ja elämyksiä

vieressäni oleva kartanlukija lasteni äiti laskeskeli että siellä on niitä niin sanottuja peltipoliiseja ja kun on kymmenen peltipoliisia niin yhdeksästä puuttuu kamera

oppilaitosrakentaminen kirjastoasiat ja liikuntapaikkojen rakentaminen ovat paikallista toimintaa ja näistä päättäminen tulee säilyttää maakunnan liitolla eikä siirtää missään tapauksessa avi keskukselle

kysymys kuuluu olisiko mitään järkeä siinä että kun näitä kameroita näissä peltipoliiseissa on näinkin vähän niin kameroitten määrää lisättäisiin ja lakisääteisiä ajonopeuksia noudatetaan

arvoisa puhemies

edelleen

lopuksi totean että maakunnan liittojen aseman vahvistaminen alueellisessa kehittämisessä on hallintovaliokunnan mielestä erittäin merkityksellistä

alanko

alanko

siksi että poliisi ei voisi tutkia vakaviakaan oikeudenloukkauksia koska rikoksesta tehtäisiin pelkkä rikkomus jos sen tekijä ei toimi ansiotarkoituksessa

ari

siksi että tuomioistuimella ei enää olisi oikeutta määrätä teleoperaattoria selvittämään tekijänoikeusrikoksen uhrin pyynnöstä sitä kuka levittää hänen teoksiaan laittomasti

arvoisa puhemies

aloite toimii tätä tavoitetta vastaan ja ajaisi lailliset palvelut kohtuuttomaan tilanteeseen

esitetty muutos saattaisi vääristää markkinoita

yhdyn edelliseen puhujaan siltä osin mikä koskee meidän eläkeläistemme levottomuutta siitä kuinka tulee käymään rahoille jotka otettiin meiltä tilistä meidän ollessamme työelämässä

heikki

hei

ei melu

työeläkkeellä on reipas miljoona eläkeläistä ja he ovat huolissaan siitä kuinka eläkerahastojen joita on kahdeksan kappaletta tähän aikaan suomessa käy

ensi

edellä esittämäni perusteella tunnustan olevani erittäin kriittinen kansalaisaloitteen hyväksymisen suhteen kun se myöhemmin valiokuntakäsittelyn jälkeen palaa tämän salin käsittelyyn

viimeisten vuosien tilastojen mukaan eläkelaitosten sijoitukset erilaisiin rahastoihin eivät ole tuottaneet sitä mitä niiltä edellytetään

sain tämän hallituksen esityksen puolenpäivän jälkeen ja tässä oli niin monta palaveria että en ehtinyt tähän paremmin perehtyä mutta lupaan ottaa viikonvaihteessa selvää eräistä asioista

kirahvi ja ravi ravi

jung

ravi ravi ravi ravi

mutta valtakunnan lehti helsingit sanomat ja talousosasto jossa on erittäin fiksuja toimittajia tämän olen todennut eri yhteyksissä on todennut pääkirjoituksessaan viime vuoden marraskuulla muun muassa seuraavaa

ravi ja kirahvi

työeläkeyhtiöiden vakavaraisuutta suunnitellaan vahvistettavaksi pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä liikaa kerätyillä työkyvyttömyyseläkemaksuilla

raha ei tarvi

ravi

arvoisa puhemies

ennen eläkkeelle jäämistä vanhassa leipätyössäni jouduin aika usein olemaan yhteydessä patentti ja rekisterihallitukseen niin kaupparekisterin osalta kuin myöskin harrastusteni osalta näissä yhdistysrekisteriasioissa

työkyvyttömyyseläkemaksut eivät kuitenkaan seuranneet kehitystä vaan työeläkeyhtiöiden työkyvyttömyyseläkepuskuri alan kielellä tasoitusvastuu kasvoi muutamassa vuodessa kaksinkertaiseksi

ravi ravi ravi ravi

tässä mielessä tänään tutustuin tähän hallituksen antamaan lakiesitykseen ja myöskin asetukseen ja minusta tämä on ottaen huomioon hallituksen toiminnan muissa asioissa erittäin hyvä

ravit ravit ravit ravit

katainen hihii edelleen poissa

ravit ravi kc ravi kc ravi

gatajevitillen pois

tarkastusvaliokunnan mietintö on tässä salissa saanut kiitosta johon myöskin minä yhdyn

rallin ralliin rari rrari

en pidä hyvänä että viraston johtokunta korvataan neuvottelukunnalla asetuksen määräyksellä

raviin ravit ravit

perussuomalaisten eduskuntaryhmä on jättänyt kirjallisen kysymyksen viime vuoden marraskuussa ja siinä kysytään muun muassa näin arvoisalta ministeriltä joka on aitiossa ja läsnä

tällöin johtokunnan päätösvalta nimittää pääjohtajan esityksestä teollisuusneuvokset eli ylijohtajan ja linjajohtajat jotka toimivat tulosyksiköiden päällikköinä siirtyykin sitten pääjohtajalle

ravit ravi ravi

ravi kc ravi ravi kc ravi

radiin ravit ravi

saattaa olla niin niin kuin elävässä elämässä olen kuntapolitiikassa ja vähän valtion politiikassakin huomannut että on suuri vaara että patentti ja rekisterihallituksen virkailijakunta olisi jatkossa poliittisesti vain yhden väristä

raadin ravi ravi kc ravi

ravi ravit ravit

tarkoitan tällä niin sanottuja poliittisia virkanimityksiä joihin me perussuomalaiset suhtaudumme erittäin pidättyväisesti tänä päivänä ja myöskin huomenna

ministeri vastasi tähän ajan myötä mutta minusta ja monesta muustakin ministerin vastaus oli kuitenkin erittäin erittäin pyöreä

aluksi muutamia kommentteja tarkastusvaliokunnan raportista ja sen jälkeen lopuksi omia mietteitäni

korhonen

ravi ravi ravit

arvoisa puhemies

valtion tarkastusviraston eli vtvn valvottavia ovat puoluelain perusteella puolueet avustuspäätöksessä mainitut yhteisöt ja puolueiden lähiyhteisöt

ravit ravi kc ravi kc ravi

minusta tässä on jotain mitä vanha tilintarkastaja jollaista minäkin tässä nyt edustan ei ensi lukemalta hyväksy ja kun tämä lakiehdotus on todellakin hieman monimutkaisempi kuin mihin olen tottunut haluan selvittää aikuisten oikeasti syyt ja seuraukset ja otan asian esille seuraavassa puheenvuorossa

kirjanpitoyksiköiden tarkastuksessa on todettu että vakinaiseen virkaan nimettyjen henkilöiden palkkamenot on usein maksettu talousarvion vastaisesti muista kuin tähän tarkoitukseen varatuista määrärahoista

ravit raviin ravit

kumpula

arvoisa puhemies

ravi ravi kc ravi kc ravi ravi

kyllönen ne

kyllönen

ravit raviin ravi

valtiovarainvaliokunnan asian käsittelyn yhteydessä perussuomalaisten ja keskustan valtiovarainvaliokunnan jäsenet ovat jättäneet vastalauseen tämän hallituksen esityksen johdosta

raviin ravit ravi ravi